eli paljon lupauksia

juuri vaalien alla ministeri stubb te annoitte maamme eläkkeensaajaväestölle lupauksen että heidän verotustaan suhteessa palkansaajiin ei kiristetä

täällä heikkinen ja juvonen lupasivat taistella sen puolesta että nämä vanhustenhoitoon tehdyt leikkaukset perutaan koulutusleikkaukset luvattiin laittaa jäihin jälleen kerran orpo lupasi pienituloisille keskiluokalle mannaa

jäämme odottamaan näitä

eläkeläiset odottavat omia lupauksiaan ja keskustan ryhmäpuheenjohtaja joka vielä ei tehnyt ensiesiintymistään lupasi lisää alkiolaisuutta

mutta joka vuosi täällä keskusta on esittänyt aina euroja lisää ja aina on ilmoittanut peruvansa nämä leikkaukset tai ainakin ovat kritisoineet näitä leikkauksia

onko teillä siellä valtaa ollenkaan

se että teidän rivistä on vaadittu rahoitusperiaatteen arviointia perustuslakivaliokunnassa teidän johtavat kunta asiantuntijat ei se ole mitään vääristelyä se on täysin faktaa ja tämä on totuus

arvoisa puhemies

mutta nyt kun on mahdollisuus esittää oma vaihtoehto teidän esitys on nolla euroa ja kunnissa on tällä hetkellä valtava pettymys tästä johtuen

ja kun te syytätte meitä että nyt me nostamme tätä ja kauhistelemme mitä tämä tarkoittaa maakuntien elinvoimalle niin jos ette minua usko edustaja lohi uskokaa edes kansanedustajakollegoita pirttilahti mikko savola ja anne kalmari jotka kirjallisessa kysymyksessään ministeri bernerille toteavat että lakkauttamispäätös jättää ison aukon suomen raideliikenteen karttaan päätöksellä on vakavia seurauksia alueiden elinvoimalle

arvoisa puhemies

todella on siis niin että mikäli työnantaja tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo työsopimuslain noudatettavan yleissitovan tai normaalisitovan tesin palkkaa koskevia määräyksiä niin kyse on nimenomaan niistä tilanteista joissa maksetaan palkkaa vähemmän kuin mitä siitä tehtävästä työstä pitäisi maksaa

vielä keväällä puheenjohtaja sipilä sanoi että edes suurituloisten verotusta ei saa kiristää

nyt annatte tuen selkeästi sille periaatteelle että verotus on asetettava maksukyvyn mukaan eli suurituloisten verotusta voidaan kiristää ja pienituloisten keventää

kun täällä on puhuttu näistä korvaavista muodoista niin otetaan esimerkki

kankaanniemen bussiliikenne haapamäellä välillä jyväskyläseinäjoki lisää matka aikaa puolitoista tuntia nopeampi on mennä tampereen kautta

sitten jos tulee sellainen tilanne että yritykseltä loppuu rahat edessä on konkurssi tai yritysjärjestely niin toki on niin että siinä tilanteessa ei ole syytä enää ketään rangaista

ja tämä lakialoite ei toisi näitä tapauksia tämän lain soveltamisalan piiriin vaan silloin noudatettaisiin normaalia menettelyä jossa muun muassa sitten konkurssin tapauksessa palkkaturvasta jonka yritykset itse rahoittavat sitten niin sanotusti yhteisvastuullisesti korvataan työntekijöiden menetykset

ja sitten mitä tulee näihin sosiaalivakuutus ja työnantajamaksuihin niin siinähän on sitten normaalimenettely esimerkiksi konkurssitapauksissa joissa velkojat ja saatavia vailla olevat tahot laitetaan järjestykseen ja sitten pesänhoitajan katsomalla tavalla omaisuus realisoidaan ja sitten näistä saatavista päästään

vielä tästä kiinnijäämisriskistä niin on toki juuri näin että osa tapauksista tulee työsuojeluvalvonnan kautta osa tapauksista tulee ammattiliittojen kautta osa tapauksista tulee työntekijöiden itsensä ilmoittamana mutta niin kun sanottu näissä tapauksissa joskus on oikeudenkin kautta vaikea saada jopa korot näille palkoille

näin ollen kyllä täytyy sanoa että varsinkin sellaisissa tilanteissa joissa ihmisiä käytetään hyväksi mutta jotka eivät ylitä

ää

syynä tapasta taidetta tätä kiskonnan tapaista työsyrjintää niin se tuntuu tosi epäoikeudenmukaiselta

kerrataanpas nyt vähän mitä tässä on tapahtunut

me olemme todella sillä tavalla tärkeän asian äärellä että jos todella muistetaan se mistä viime kesänä puhuttiin ennen eduskunnan istuntotaukoa niin silloin tässäkin salissa oli laaja yhteisymmärrys siitä että näiden työllisyysrahojen kanssa pitää olla herkkyyttä sillä tavalla että pitää seurata työllisyyden kehitystä ja luvattiin myös se että tarvittaessa sisäisillä siirroilla tehdään ja pidetään huoli siitä että palkkatukirahat ja starttirahat eivät lopu

vetoankin hallitukseen että se lähtisi viemään näitä selvitysmiesten esittämiä toimenpiteitä eteenpäin ja olisi tärkeintä tämä että näistä avien työsuojeluvalvontayksiköistä tehtäisiin itsenäisiä työsuojelukeskuksia ja niiden toimialue rajattaisiin koko maahan

nyt te haluatte kaataa hallituksen kun olette kuulleet huhun että saksa aikoo joustaa eurobondeissa

arvoisa puhemies

ja kun meillä on ihmisiä jotka olisivat valmiita menemään töihin sillä sekunnilla kun hallitus ilmoittaisi että se lisäisi työllisyysmäärärahoja palkkatukirahoja ja starttirahoja tarpeen mukaan hallituksen omien virkamiesten arvioiden mukaan niin näitä työpaikkoja syntyisi

nyt minä kysyn

kun kuuntelee täällä kokoomuslaisten esimerkiksi edustaja jaskarin puheenvuoroja niin huomaa että kokoomus on erittäin tyytyväinen tähän hallitusohjelmaan

jos annetaan suoria lainoja niin kuin keskustan johdolla annettiin kreikkaan niille tarvitaan vakuudet tai jos annetaan takauksia niin niillä pitää olla ensisijainen etuotto oikeus että me saamme omamme päältä pois niin kuin evmn kanssa tehdään

haluan vielä kun hyvinvoinnin pohjana on nimenomaan työllisyys ja työ joilla sitten rahoitetaan myös meidän maamme rakentaneen senioriväestön elintasoa ja he ovat myös itse sitä rahoittaneet tähän puuttua koska tämä on iso merkittävä asia

eduskunnan tietopalveluyksikössä laskettujen mallien mukaan nämä hallituksen päätökset lisäävät eriarvoisuutta lisäävät tuloeroja ne jakavat kansan kahtia

luulen että tekin tiedätte sen

periaate jonka mukaan kansakuntamme rakentaneiden seniorien verotus ei saa olla ankarampaa kuin muiden kansalaisten on meille tärkeä

ja kun te pääministeri sipilä puhuitte paljon ennen vaaleja luottamuksesta yhteistyöstä ja avoimuudesta niin nyt näiden viiden päivän aikana kun on katsonut tätä teidän aloitustanne tästä yhteiskuntasopimusharjoituksesta tuntuu että tilalle on tullut kiristys uhkailu ja salailu

siksi hämmästelemme suuresti että keskusta on luopumassa tästä periaatteesta

katsotaan vähän kansainvälisiä tilastoja haetaan vertailua sieltä

kyllä kimmo sasi ja ben zyskowicz

kysyn nyt

luovutteko te tästä kiristyspaketista

oletteko tekin liittyneet tähän joukkoon

mutta jos se kaikki energia joka täällä on laitettu sen kritisointiin olisi laitettu nimenomaan siihen miten saadaan omassa kunnassa nuorisotakuu toimimaan uskon että tulos olisi paljon parempi

nyt viimeksi ministeri rehnin ilmoitus siitä että hallitus on valmis ottamaan tämän päästökaupan kompensaation käyttöön on hyvä asia se on tärkeä asia teollisuudelle

kuopio on ollut hyvä esimerkki vantaan ohella siitä miten nuorten työttömyyttä on saatu suitsittua joten hän voisi kertoa edustaja pekkariselle mitä kunnassa on voitu tehdä

sitten kun täällä aiemmin ministeri lindström puhui rataverosta ja väylämaksujen puolittamisesta niin valitettavasti täällä hallitusohjelmassa todetaan että niitä jatketaan vain vuodella

ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus koskee vain keski ja pienituloisia rinteen lapsivähennys vain keski ja pienituloisia ja rinteen eläketulovähennys keski ja pienituloisia

paitsi pitkäaikainen maltillinen palkkaratkaisu jonka nyt valitettavasti hallitus pakkolakipolitiikallaan vaarantaa kannattaisi vetää pakkolait pois niin sen lisäksi näitä toimia kannattaisi ehdottomasti jatkaa

kun täällä salissa on yritetty kysyä minkä takia työministeri ei edes itse esittänyt lisää työllisyysmäärärahoja vaikka omat virkamiehet ely keskuksessa sanovat että on huutava tarve niin aina edellinen työministeri edellisessä hallituksessa puolusti näitä aktiivitoimenpiteitä työllistämisrahoja

tästä on kyse näistä asioista

kun soini aikanaan perusteli että tähän oikeusministeriön ja työministeriön yhdistelmään päädyttiin kun myös työelämään liittyy paljon oikeusalan säädöstöä niin nyt tiedämme mitä se tarkoittaa

liittyy todella paljon säädöstöä ja erityisesti toivoisin että ottaisitte huomioon nämä työntekijöiden perusoikeudet sopia toisin

nyt te johdatte pakolla ja ongelma on se että ei saada tasapainoa koska olette menneet ekn pukukoppiin

sitten te tyrmäsitte kaikki säästöesitykset ja vielä viime viikon aikana esititte kahmalokaupalla lisää menoja

eli mikä se teidän linjanne oikein on

täällä saarikko sanoi että keskustan puheissa ihminen on lähellä ja keskusta on määrätietoisesti puhunut ikääntyneiden arvostuksen puolesta ja moni varmaan ihmettelee että kun kaikki ovat samaa mieltä miksei mitään tapahdu

arvoisa puhemies

jos puhutaan siitä mistä keskusta puhuu että julkinen yksikkö voi täydentää palveluja tai kilpailuttaa laadulla tai tarvittaessa antaa palveluseteleitä niin siihenhän me emme välttämättä edes tarvitse uutta lainsäädäntöä vai mihin tarvitaan

jos sitten kyse on siitä niin kuin on kuultu puheita että pääsee jatkossa täysin jonottamatta lääkäriin silloin se viittaa vähän enemmän siihen mitä edustaja zyskowicz täällä puhui

arvoisa rouva puhemies

on selvää että pienen maan on pidettävä huolta taloudesta velkaan on suhtauduttava vakavasti mutta semmoinen heinäsirkoilla pelottelu jota itse asiassa eilenkin valtiopäivien avajaiskeskustelussa täällä saatiin kuulla hallituspuolueiden rivistä sanottiin että koko suomalainen yhteiskunta on uhattuna siis sanottiin että koko suomalainen yhteiskunta on uhattuna ja hyvinvointi en tiedä onko tällaisia puheenvuoroja käytetty sitten toisen maailmansodan

arvoisa puhemies

ja nythän me olemme nähneet että hallitus sekä kasvun että työllisyyden saralla on epäonnistunut niissä tavoitteissa joita se on itselleen asettanut

hyvät edustajakollegat ja arvoisat tämän kansalaisaloitteen alullepanijat ja nimenkerääjät jotka siellä lehtereillä kuuntelevat ja jotka ovat mahdollistaneet sen että tämä asia käsitellään nyt täällä eduskunnassa

niin kuin tuossa yhdessä debattipuheenvuorossa totesin tässä aloitteessa ehkä syvimmältään kuitenkin on kyse arvoista siitä miten me näemme ihmiset työn takana

usein on esitetty niin kuin tässäkin keskustelussa tänään että mikäli tämä kansalaisaloite hyväksyttäisiin mikäli me toisimme tämmöisen parannuksen työsopimuslakiin niin se tuhoaisi valtavat määrät työpaikkoja

no niin kuin työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja tarja filatov aivan erinomaisesti toi jo tässä aikaisemmassa debatissa esiin nämä nollatuntisopimukset eivät koskaan ole olleet lainsäätäjän tahto vaan ne ovat ikään kuin päässeet syntymään nykyisen lainsäädännön puitteissa niistä on tullut käytäntöä johon nyt pitäisi puuttua

se on selvää että te kompensoitte nämä uudet indeksisäästöt ja se siitä nyt olisi puuttunutkin että koulutukseen olisi tehty vielä uusia indeksisäästöjä

arvoisa puhemies

jos yksi hyvä asia tästä keskustelusta löytyy se on ainakin se että kyllä minä uskon että tämä on karsinut turhia ja katteettomia lupauksia mitä tulee tuleville vuosille

jos ja kun me olemme nyt nähneet että nämä nollatuntisopimukset ovat lisääntyneet jos eivät räjähdysmäisesti niin ainakin merkittävästi ja jos ajatus on se että jos nollatyösopimuksia ei olisi meillä olisi merkittävästi alhaisempi työllisyysaste tai korkeampi työttömyys niin en kyllä havaitse tälle mitään logiikkaa sillä silloin kun näitä nollatyösopimuksia työmarkkinoilla ei käytetty siinä määrin kuin tänä päivänä työllisyysaste oli tätä päivää korkeampi työttömyys matalampi

se mikä tästä nyt vielä jää kyllä ilmaan on tämä autoverokysymys tämän keskustelun aikana

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee työtä tasa arvoa ja turvallisuutta vientivetoista kasvustrategiaa ja ennen kaikkea sitä että työn hedelmät jaetaan entistä oikeudenmukaisemmin

todellakin on niin että pitää paikkansa että olemme menossa suomen pankkiin käymään ja nyt kysymykseni onkin se jäin kysymään että nuo näkökohdat jotka edustaja ala nissilä otti esiin ovatkohan ne keskustan sisällä laajasti tunnistetut ja ovatkohan ne esimerkiksi varapuhemies pekkarisen tiedossa

niihin on olemassa täällä esitykset joilla ne voitaisiin hoitaa ja uskon että niitä tarvittaessa voidaan tarkentaa

arvoisa puhemies

jos nyt vielä käyn läpi niin hänhän todella totesi että hallitus ei oikein ole onnistunut tässä kasvun ja työllisyyden saralla ja sen takia nyt näyttää siltä että hallitus on ajautumassa lisäleikkauksiin ja viimeinen hetki olisi tarkistaa hallitusohjelmaa

huomasimme että tämä aloitteen henki ja ajatus sai tukea lähestulkoon kaikista puolueista ei ihan kaikista mutta jos tämän keskustelun perusteella johtopäätös pitäisi tehdä niin ilman muuta uskon että heillä jotka tämän kansalaisaloitteen ovat eduskuntaan tuoneet on lupa odottaa sitä että ne jotka tässä keskustelussa ovat ymmärrystä tälle asialle antaneet toimivat myös sen mukaisesti valiokuntakäsittelyssä ja myöhemmin sitten täällä salissa

ja nyt kun todella on niin että tämä on selvästi keskustan käsissä ja kun pekkarisen lisäksi keskustan korkeimman päättävän elimen puoluevaltuuston puheenjohtaja ovaska otti myös kantaa ja totesi että leikkauspolitiikalla ja hallintorakenteella ei saada pysyvää hyvinvointia niin haluaisin nyt kuulla esimerkiksi keskeisen keskustalaisen talousajattelijan olavi ala nissilän kannan siihen pitääkö hallitusohjelmaa nyt kehysriihessä muuttaa työllistävämpään suuntaan vai ei

tähän olisi nyt syytä saada vastaus

me esitimme tätä jo viime vaaliohjelmassa ja todella näemme asian niin että viime kädessä tässä on kyse ihmisistä heistä joiden vuokra tai lainanlyhennykset tulevat joka kuukausi mutta työtunteja saattaa olla toisena kuukautena yksi toisena kuukautena nolla ja kolmantena jotain ihan muuta